toivon että asia menee niin niin kuin edustaja zyskowicz täällä aikaisemmin sanoi että tämä kunnan päätös on käytännössä vain muodollisuus niin että käytännössä asunto osakeyhtiö sen ratkaisun tekee mutta pientä huolta minulla kuitenkin siinä on syntyykö tästä tarpeetonta byrokratiaa ja työllistyvätkö varsinkin isommat kunnat ja kaupungit siinä kun näitä kieltolupia ja päätöksiä että ei saa parveketupakoida alkaa sitten napsahdella

olen samaa mieltä edustaja mattilan kanssa siitäkin että kyllä meidän pitäisi perustaa tällainen riippumaton tuomioistuinvirasto mitä muun muassa lakimiesliitto on pitänyt esillä

juuri tämän huolen käsittääkseni myös tämä entinen hovioikeuden presidentti on tuonut esille

minusta on erittäin tärkeää että me käymme myös täällä eduskunnassa ja kävisimme myös netissä ja lehdistössä laajemmin sitä keskustelua mikä on poliitikkojen lainsäätäjien rooli ja mikä on tuomioistuinten perustuslakiasiantuntijoitten rooli koska jos me sotkemme nämä kaksi asiaa keskenään me menetämme paljon

tuntuisihan se vähän kornilta kun meillä on tarvetta julkisen sektorin ihmisille turvallisuuspuolella sosiaali ja terveyspuolella ja monessa muussa paikassa jos ruvetaan lisäresursseja hakemaan siihen että käsitellään näitä ja pitää kuntiin palkata sitten ihmisiä jotka käsittelevät näitä kieltohakemuksia

me menetämme sillä aidosti uskottavan perustuslainmukaisuuden seurantajärjestelmän mikä on meillä hyvä perinteinen perustuslakivaliokunnan tekemä

kuitenkin pidän erittäin tärkeänä sitä että näitä päätöksiä voidaan tehdä ja siellä asumisyhteisöt voivat linjata että ei poltella saa koska tällä on totta kai terveyteen vaikutus mutta sillä on ihan selvä vaikutus myös ihmisten omaisuuteen ja omaisuudensuojaan kun meistä jokainen tietää yleisestä elämänkokemuksesta mitä tupakansavu tekee asunnolle ja miltä tuntuu sellaisessa rakennuksessa ja asunnossa missä on tupakkaa röyhytelty oikein kunnolla

perustuslakivaliokunta oli tosi selkärankainen viime vaalikaudella arvostan sitä

mutta minusta siinä myös menee politiikan uskottavuus jos tietyt oikeusoppineet voivat sanoa että hallitusohjelmassa ei saa tehdä tällaisia ja tällaisia säästöjä ja ikään kuin oikeudellistetaan poliittisia kysymyksiä

katsotaan poliittiset kysymykset vaaleissa ja sitten juridiset kysymykset riippumattomissa tuomioistuimissa ja perustuslakivaliokunta yrittää tälläkin vaalikaudella pitää selkärangan tiukkana

ja samalla lailla se tuntuu vaikka se röyhyttely olisi ollut siinä muutaman metrin päässä ylhäällä alhaalla tai vieressä asumisyhteisössä

myös haluaisin nostaa esille että sellainen yksittäinen tärkeä lainsäädäntöhanke tällä vaalikaudella on lapsen huolto ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistaminen koska erityisesti näistä keisseistä oli kanneltu oikeuskanslerille

siinähän pientä tarkistusta tapahtui ehkä asenteessakin mutta on otettava huomioon se että se edellinen yritys kieltää autossa tupakointi lapsen aikana oli tiukempi

kuitenkin minusta kun me perustuslakivaliokunnassa tätä lakiesitystä käsittelimme kävimme erittäin mielenkiintoista periaatekeskustelua päihdepolitiikasta

kuten perustuslakivaliokunnan lausunto toteaa niin tässä lakiesityksessä on nyt tiettyjä ylisääntelyn piirteitä ja symbolisen lainsäädännön piirteitä

on vain niin että emme voi estää kaikkea terveydelle vaarallista ja kaikkea lapsille vaarallista käyttäytymistä säätämällä laissa että näin ei voi toimia

itse en tupakoi mutta käytän alkoholia mutta uskallan myöntää sen että kyllä yhtä haitallista lapselle on varmasti ainakin psyykkisesti se jos hän näkee vanhempansa samassa tilassa humalassa on se sitten asunto tai auto eikä sitä ole erikseen kielletty lainsäädännössä

toivoisinkin että siitä huolimatta että ihan oikein tupakkalaki nyt kiristyy mikä on hyvä asia tätä on helppo minunkin tukea pitkäaikaisena tupakan vastustajana ihan teini iästä lähtien me muistaisimme tässä päihdepolitiikassa ja siinä että yritetään terveempiä elämäntapoja tuoda sen että kuitenkin valistus ja sivistys ovat niitä ainoita kestäviä lopullisia keinoja millä me saamme niin myrkyn nimeltä nikotiini kuin myrkyn nimeltä etanoli vääränlaisen ja huonon käytön kitkettyä ja saamme paremman ja terveemmän ja onnellisemman suomen

koen olevani perustuslakivaliokunnan jäsenenä vähän velvoitettukin kommentoimaan noita edustaja zyskowiczin oppineita näkemyksiä

me olemme perustuslakivaliokunnassa ihan samaa keskustelua itse asiassa tälläkin viikolla käyneet siitä mitä lakiesityksiä meille lähetetään ja mitä ei lähetetä

meillä on aidosti varmasti lainvalmistelussa valtionhallinnossa ongelmia sen tunnistamisessa mitkä ovat todellisia perustuslaki valtiosääntökysymyksiä ja mitkä voisi sitten viedä eteenpäin suoraviivaisempaa reittiä

oikeastaan puhuisin muutaman sanan ensin tästä maahanmuuttotilanteesta ja turvapaikanhakijoista mistä niin monikin on puhunut

olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä siitä että asiantuntijoitten joita me kuulemme ei kannattaisi ottaa voimakkaita julkisia kantoja asioihin etukäteen

itsekin olin omassa kunnassani hätämajoitukseen tutustumassa tuossa viime viikonloppuna ja ensimmäinen kysymys liittyy siihen että nyt iso ongelma tuntuu olevan miten näille ihmisille saadaan päätöksiä aikaan saadaan ratkaistua heidän tilanteensa jäävätkö he suomeen vai eivät

onko se valtiosääntötuomioistuin

voisiko olla mahdollista että esimerkiksi poliisiasemia avattaisiin niille paikkakunnille joilla majoittujia on ja olisiko mahdollista että avattaisiin ehkä sitten sivutoimipisteitä

kuulemma puoluepolitiikka ei ole vaikuttanut tuomioistuimen toimintaan mutta sitä sopii epäillä

nyt kun ministeri suunnittelee pelastustoimen yhdistämistä tuleviin itsehallinnollisiin sote alueisiin miten turvataan vapaaehtoisten palokuntalaisten tilanne tässä kohtaa

arvoisa herra puhemies

varmasti hallitusoppositio rajat ja eduskuntaryhmärajat ylittää tämä huoli lapsiperheitten köyhyydestä ja ongelmista ja myös huoli syntyvyyden tilanteesta

haluan kuitenkin ottaa esille monia hyviä asioita mitä hallitus on tehnyt perheitten eteen ja tekee perheitten eteen

viime vaalikaudella kun sekä sosialidemokraatit että vasemmistoliitto olivat hallitusvastuussa ei ryhdytty konkreettisiin toimiin lapsiperheitten ongelmien juurille siihen pahoinvointiin epävarmuuteen elämänhallintaan

nyt hallituksen yksi kärkihankkeista on perheiden palvelut ja perheiden auttaminen ja se on selkeästi vastuutettu valtioneuvostossa tietylle ministerille

siellähän on sellainen tekijä että on on on myös myös ensimmäisen kerran työnantaja jolla on nainen perhevapailla saa siitä korvauksen

tahdon vielä kommentoida tuota vähän aikaisempaa keskustelua ja tätä lakihanketta

kyllähän se paras tapa on se että me saamme suomen julkisen talouden terveelle tolalle se että me saamme suomessa yritykset työllistämään saamme työpaikkoja niille nuorille isille ja äideille

kun olette nyt tällä hetkellä vasemmistoliiton puheenjohtajaehdokas ja merkittävä työväenliikkeen vaikuttaja niin toivon että omalta osaltanne autatte työmarkkinaosapuolia ja viestitätte että sopikaa niin silloin ei tarvitse näitä kilpailukykypakettilakeja viedä eteenpäin

toivon että arvoisa edustaja andersson vaikutatte tähän että voidaan nämä työmarkkina asiat hoitaa fiksusti sopimalla niin kuin aina ennenkin

kun kuuntelee tätä keskustelua ja on lukenut tuon vasemmistoliiton ja vihreitten vastalauseen niin ei kai siitä nyt voi oikein muuta ajatella kuin että kyllä se autonomian aikainen ajatusmaailma että helsingissä hallintovirkamiehet tietävät paremmin kuin maaseudulla ja maakunnissa oppimattomat ihmiset nämä asiat tulee mieleen

nyt kun ympäristöministeriö ei ole enää se korkein sensori näitten maakuntakaavojen kohdalla voidaan aidosti päästä siihen tilanteeseen että ympäristöministeriö neuvoo keskustelee ohjaa on tasaveroisessa vuorovaikutuksessa alueitten kanssa maakuntakaavoitusprosessissa

tämä on myös ensimmäinen konkreettinen toimenpide siinä että hallitus vähentää tarpeetonta sääntelyä ja tarpeetonta byrokratiaa täällä meidän maassamme

kyllä suomea pitää kehittää arvoisa puhemies myös maankäyttöasioissa ja kaavoituksessa alhaalta ylöspäin

kyllä siellä tehdään viisaita ratkaisuja kyllä siellä ajatellaan ympäristöä luontoa hyviä ja järkeviä kauppapaikkoja ja hyviä ja järkeviä liikenneratkaisuja

palo ja pelastustoimi siirtyy siinä vaiheessa kun meillä tulee iso maakuntahallintouudistus ja synnytetään itsehallinnolliset maakunnat suomeen tämän uuden hallinnon hoidettavaksi osaksi tätä uutta väliportaan hallintoa mitä pidän ihan hyvänä asiana siinä mielessä että erityisesti ensihoito on suurimmassa osassa maata juuri pelastustoimen hoidettavana ja tuntuisi vähän luonnottomalta että se olisi eri kokonaisuudessa kuin muu terveydenhuolto

mutta kuitenkin suurin huolenaiheeni tässä puheena olevalla valtiontalouden kehyskaudella on se miten meidän vapaaehtoisten palokuntalaisten ja puolivakinaisten palokuntalaisten toiminta kehittyy

suurimmassa osassa suomea palo ja pelastustoimi on järjestetty vapaaehtoisten ja sivutoimisten palomiesten varaan ja jos meillä tulee sellainen tilanne että jostakin syystä meillä ei enää ole riittävän toimintakykyisiä ja motivoituneita vapaaehtoisia pelastuspuolen ihmisiä niin me tulemme siihen tilanteeseen että todella radikaalisti meidän kansalaisten turvallisuus heikkenee

jokainen voi kuvitella miten valtaisat kustannukset julkiselle taloudelle tulisi siitä jos yhtäkkiä jouduttaisiin hankkimaan ammattipalomiehet näiden lukuisten vapaaehtoisten tilalle

siksi peräänkuulutankin sitä että me pystyisimme kaikin keinoin tukemaan tätä vapaaehtoista sopimuspalokunta ja vapaapalokuntatoimintaa

valtiovarainvaliokunta omassa mietinnössään on todennut että hätäkeskuslaitoksen rahoitus on varsin niukkaa ja hallituksen tulisi seurata miten nämä resurssit riittävät tulevina vuosina

meidän kaikkien pitää ymmärtää se että kun me puhumme sisäisestä turvallisuudesta on se poliisitoimea tai palo ja pelastustoimea kaikki toiminta lähtee siitä hätäkeskuksesta liikkeelle

siellä arvioidaan miten suuri hätä on päällä minkälainen yksikkö tulee paikalle vai onko kysymyksessä vaikka hätääntynyt ikäihminen joka vain tarvitsee keskusteluapua

olen saanut tietoa että jatkossa olisi esityksiä poliisihallinnon sisällä että joitakin pieniä poliisiasemia laitettaisiin kiinni hyvinkin vähäisen säästön takia

pidän kyllä sitä aivan vääränä signaalina tässä ajassa jossa kuten täällä lukuisista puheenvuoroista on kuultu turvattomuus kansalaisten keskuudessa vain lisääntyy

kaiken kaikkiaan arvoisa eduskunta pidän erittäin huolestuttavana sellaista kehitystä jossa ihmiset kokevat että virkavallalta ei saa enää apua

koetaan että nyt pitää ruveta laittamaan joitakin omia katupartioita ja porukoita tuonne kirkonkylille ja kaupunkeihin

oman käden oikeus on erittäin vaarallista lynkkaaminen on erittäin vaarallista ja sitä ilmiötä ei millään saa päästää syntymään

mia malviäsi viime vuosina valmistellut suuren määrän finanssialian alan etuihin poliisien pitää näkyä katukuvassa myös maaseudulla ja pohjois suomessa

omassakin kotikaupungissani kauhavalla on nyt toiminut vastaanottokeskus muutaman kuukauden ja suuremmilta ongelmilta on onneksi toistaiseksi vältytty ja toivotaan että lainsäädännön pääasiallinen tarkoitus olisi ollut jatkossakin pärjäämme

pidän erittäin tärkeänä sitä että kun nyt alkaa se vaihe että ruvetaan kuulemaan ja kuulustelemaan näitä ihmisiä ovatko he todella avun tarpeessa vai eivät niin nämä kuulemiset toteutettaisiin vastaanottokeskuksissa eikä näitä ihmisiä kuljetettaisi junalla tai bussilla helsinkiin kuulemisiin

näin se tällä hetkellä toimii ja se on kyllä julkisten varojen haaskausta ja se on byrokratiaa

kun tulee kuitenkin sellaisia henkilöitä jotka eivät tule turvapaikkaa saamaan heitä voi olla melko suurikin joukko niin pidän hyvänä sitä käytäntöä että me avaisimme näitä palautuskeskuksia joissa teemme virkamiehet taustoittavat toimittajia ovat avoimia he sitten majoittuisivat valvotuissa oloissa ja tämä prosessi saataisiin vietyä läpi hallitusti ja hillitysti

loppuun haluan ehkä sanoa sanasen tähän maahantulokeskusteluun ja maahanmuuttokeskusteluun ja rasismikeskusteluun turvallisuuskeskusteluun jota täällä salissa on käyty

minua jotenkin herätteli tällä viikolla iltalehden juttu jossa vuosikausia suomessa asuneet maahanmuuttajat kertoivat että heidän lapsiaan on ruvettu nimittelemään koulussa ja heille on sanottu että lähtekää pois suomesta vaikka he ovat syntyneet suomessa

me tarvitsemme suomessa rasismin vastaista työtä kahdensuuntaista rasismin vastaista työtä

littyen sellaiseen rasismiin joka on kantaväestön rasismia maahanmuuttajia kohtaan mutta myös liittyen tähän ilmiöön mistä täällä moni edustaja on puhunut että maahanmuuttajat eivät kunnioita meidän tapojamme

maahanmuuttajien pitää ymmärtää että me suomalaiset olemme yksilöitä ja meillä on täydentävässä talousarvioesityksessä vuoden kaksituhattakuusitoista osalta esitetyt täällä pitkäaikainen hyvä kulttuuri ja kehittynyt yhteiskuntajärjestelmä ja oikeusjärjestys

valitettavasti myös maahanmuuttajien keskuudessa on rasismia

tiedän että moni kansalainen kritisoi sitä että miksi on lisäpanostuksia laitettu tämän kriisin hoitamiseen

varaukset liittyivät erityisesti sääntelyn pysyvyyteen olen vastannut kaikille ja vastaan nyt tässäkin

jos näitä henkilöitä ei olisi saatu näihin vastaanottokeskuksiin jos palautuksia ei hoideta fiksusti tämä homma karkaa käsistä ja toistaiseksi ainakin viranomaiset ovat toimineet hyvin

haluan loppuun vielä kiittää myös sisäministeri petteri orpoa tilanteeseen nähden riittävän ripeistä toimista tässä yllättävässä tilanteessa

herra puhemies

en tiedä tuliko meille kaikille läpi se viesti mutta olen kyllä itse asiassa aika lailla samaa mieltä hänen kanssaan siitä että juuri näitä hot spoteja pitäisi saada perustettua sinne välimeren ympärille ja siellä sitten katsottaisiin ketkä tulevat eurooppaan ja todellakin tarjotaan turvapaikka ennen kaikkea naisille ja lapsille niin kuin edustaja hakkarainen sanoikin

kyllä olisi varmasti syytä kohdentaa meidän kansallisia rahojamme ja erityisesti euroopan unionin rahoja siihen että tämä homma saataisiin toimimaan

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että kaikessa lainvalmistelussa on se tietysti outoa että kreikan valtio joka on tämän ongelman kohdannut jo kauan sitten ei ole saanut tätä järjestelykeskusta toimimaan niin että tulevat nyt sitten tornioon katsomaan tilannetta

meillä kauhavalla nämä turvapaikanhakijat tekevät falafelia ja siellä pesukoneella pyörittävät pientä pesulaa ja kyllä se pitää porukkaa rauhallisena nostaa itsetuntoa

työ on aiheellisesti herättänyt kysymyksiä mielestämme valtiovarainministeriössä parasta kotoutumista niin turvapaikanhakijoille kuin muillekin maahanmuuttajille

arvoisa rouva puhemies

ylellä on paljon hyviä sisältöjä on verkossa on radiossa on televisiossa mutta kyllä kuitenkin alueellinen kattavuus ja erilaiset erityisryhmät myös kieliryhmät heidän viestinnästään ja ohjelmatarjonnastaan huolehtiminen on minusta kaikista tärkeintä

kyllä ylen verkkopalveluita voi erityisesti kehua erityisesti yle areenaa niin kuin tässä tulikin jo esittelypuheenvuorossa esille

arvoisa puhemies

yle veroa sivuttiin hieman tuossa toimintakertomuksen esittelyssä ja yle veron kohdalla aika paljon palautetta olen saanut siitä että yritykset kokevat yle veron aika hankalana ihan jo tästä byrokratianäkökulmasta

monet kirjanpitäjät ja monet tilintarkastajat myös kritisoivat ja tässä on vähän epäselvyyttä siinä kuinka se tulisi sinne kirjata

tässä täytyy nyt miettiä kun on käynnistetty tällainen puoluerajat ylittävä byrokratian purkaminen että miten tämä yle verokin voitaisiin sitten näitten yritysten ja yhteisöjen kohdalla sovittaa

me tarvitsemme edelleen eläviä maakuntalehtiä eläviä paikallislehtiä ja meidän pitää pitää myös ihan markkinatalouden ehdoilla toimiva julkinen sana elossa ja minusta tämä on kaiken a ja o mikä tulikin esille suomalaisen journalismin puolustaminen

itse toivoisin ja varmaan jokainen kansanedustaja toivoo että entistä enemmän satsattaisiin uutisten laatuun juttujen laatuun eikä siihen nopeuteen niin että välillä on jopa kirjoitusvirheitäkin siellä

pidän todella tärkeänä sitä että tämän hallituskauden aikana liikenne ja viestintäministeri anne berner selvittää mahdollisuudet tukea yksityisen median selviämistä tästä kamppailusta joka tässä tuli esille ja tästä median murroksesta mikä on käynnissä

oma viestini myös vielä hallintoneuvostolle kirkastettuna

pitäkää ylen alueelliset toiminnot pystyssä

tämä tänään käsittelyssä oleva oppositioryhmien tekemä välikysymys liittyen koulutukseen siihen tehtäviin säästöihin ja opintotukeen ja siihen liittyviin säästöihin on itselleni erittäin ikävä vaikea ja kipeä asia tietysti niin kuin ovat kaikki muutkin säästöpäätökset joita joudutaan tässä taloustilanteessa tekemään ja joita nyt tässä tulee

olen itse entinen opiskelijapoliitikko ja paljon toiminut opiskelijoitten edunvalvonta asioissa ja siihen liittyen olen joutunut paljon tätä asiaa miettimään

olen saanut erittäin paljon yhteydenottoja nuorilta opiskelijoilta ja myös opettajilta tähän aihepiiriin liittyen ja katsonkin siksi tarpeelliseksi vähän laajemmin miettiä tätä koulutuksen ja opiskelijoitten tukemisen tilannetta suomessa tällä hetkellä

suomi kansakuntana suomen julkinen talous ja myös suomen yksityinen talous on päästetty luokattoman huonoon kuntoon

nyt sitä tilannetta parsitaan useammalla sektorilla ja tehdään näitä tuskallisia vaikeita leikkauspäätöksiä ja nostetaan osin ihmisten verotusta ja heidän maksujaan eri palveluista

rouva puhemies

jos me menemme toiselle asteelle erityisesti ammatilliseen koulutukseen niin pidän erittäin tärkeänä sitä että entisestäänkin ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan yhteyksiä työelämään elinkeinoelämään yrityksiin ja käytännön työpaikkoihin

erityisesti pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tullut runsaasti palautetta siitä että ihan aidosti hallitusohjelmassakin oleva koulutussopimus nykyistä joustavampi tapa toteuttaa oppisopimusta täytyy saada aikaiseksi ja pitää olla joustavia oppimispolkuja siellä toisella asteella

lisäksi itse en usko kun eletään tässä digitalisoituvassa ja entistä matalampien rajojen maailmassa että meillä tulee olla todella jäykät ja korkearajaiset erot lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä

vaikka korkeakoulut tuottavat ylempää sivistystä niin siitä huolimatta toivon että sielläkin olisi vuorovaikutusta elinkeinoelämään ja muuhun yhteiskuntaan

toivoisin että kaikissa korkeakoulututkinnoissa olisi osio esimiestoiminnasta ja ihmisten johtamisesta ja myös ihan perustaloudenhallinnon perusteet että osattaisiin budjetoida asioita laskea euroja etukäteen ja laskea euroja myös vähän jälkikäteen lukea tuloslaskelmia ja lukea taseita

myös korkeakoulupuolella pitää ennakkoluulottomasti pohtia duaalimallia tätä työnjakoa ammattikorkeakoulujen ja yliopiston välillä

opintotukeen puhemies lyhyesti